arvoisa puhemies

on hyvä että eduskunta näkee turvallisuuspolitiikan kokonaiskuvan samoin kuin hallitus ja katsoo turvallisuuden haasteita laajasti ja proaktiivisesti

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä turvallisuus ja puolustuspoliittisten kysymysten käsittelyä kuten ajankohtaiskeskusteluita ja ministerien ilmoituksia tulisi olla eduskunnassa paljon nykyistä enemmän

nyt tarvitaan muita keinoja myöskin sillä lailla että palkitaan kenties uran jatkossa koska kysymys on kuitenkin vapaaehtoisuudesta kuten eduskunta on halunnut

selkeään toimeksiantoon perustuva parlamentaarinen seurantaryhmä tulee jatkossakin asettaa tukemaan selonteon valmistelua

lisäksi laaja turvallisuuskäsitys on jatkossa määriteltävä selkeämmin

pyytäisin ministeriltä pikkuisen kommenttia siihen mitkä olisivat ne keinot joilla me saamme varmasti jatkossa riittävästi osaavaa kantahenkilökuntaa myöskin operaatioon koko sen operaation ajaksi joka saattaa kestää vuosia eteenpäin

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa kiittää selonteon käsittelyyn osallistuneita valiokuntia perusteellisesta työstä selonteon eduskuntakäsittelyn aikana

mietintö lausuntoineen antaa hyvän lähtökohdan hallituksen turvallisuus ja puolustuspolitiikan kehittämiselle

vaikka eräistä yksityiskohdista ollaan eri mieltä peruslinjoista vallitsee kuitenkin laaja kansallinen yksimielisyys

arvoisa puhemies

nyt valtiovarainvaliokunnassa hallinto ja turvallisuusjaostossa ja oikeushallintoa käsittelevässä jaostossa oli läpikulkeva periaate että näiden kaikkien viranomaisten resursseja lisätään

poliisille maahanmuuttoon ja syyttäjälaitokselle

tämä toteutuu ja tätä kautta halutaan nopeuttaa juuri talousrikosten torjuntaa turvapaikkahakemusten käsittelyä ja niin edelleen

siellä on vielä edelleen pullonkauloja mutta on äärimmäisen hyvä että tämä periaate saatiin menemään lävitse juuri syyttäjälaitoksen osalta myöskin ja toivottavasti myöskin tulosta tulee vaikka määräraha on sittenkin aika pieni

jos kovasti peräänkuulutetaan äärimmäisen tieteellistä laskentaa ja unohdetaan ne jotka lähes päivittäin liikkuvat tuolla metsästyksen parissa elikkä metsästäjät eikä anneta heidän havainnoilleen riittävää painoa niin emme pääse koskaan tässä oikeaan tulokseen

tällä hetkellä selkeät viestit kertovat muun muassa ilvesten määrän aivan mahdottoman suuresta noususta samalla kun jäniskannat ovat täysin kadonneet

arvoisa puhemies

täytyy antaa kyllä tunnustus että uuden poliisiylijohtajan myötä myöskin poliisin talousasiat ovat aivan uudella paljon paremmalla tolalla kuin aikaisemmin ja me saamme siellä hyvin täsmälliset selvitykset

meidän pitäisi uskoa se että metsästäjät osaavat myöskin kertoa oikealla tavalla ne viestit mitä riistakannat ovat ja päästä sen mukaisiin toimenpiteisiin

enimmäiskannat ja ylimääräiset metsästetään

poliisihallinto on tällä hetkellä melkoisessa murroksessa joten on ymmärrettävää että kun nämä organisaatiomuutokset saadaan kaikki käyttöön silloin asia on lopullisesti selvillä

unohdin esittelypuheenvuorossa nostaa esiin nopean reagoinnin internetin seurannan lisäämiseen ja myöskin aserekisterin ylläpitoon

sitä kautta tarjoutuu mahdollisuus seurata tilannetta kun on käynyt julkisuudessa ilmi että aseita on edelleen sellaisilla henkilöillä joilla on vahva rikostausta myöskin joten se antaa nyt resurssit tähän parempaan seurantaan johonka on varmasti vielä jatkossa paremmin panostettava kun uusi aselaki saadaan valmiiksi

arvoisa puhemies

kyllä on monta muutakin ammattikuntaa jossa arvostetaan metsästystä yhtenä tärkeänä harrastuksena eikä vain näitä joitain akateemisesti oppineita vaan kaikissa ammattikunnissa arvostetaan hienoa harrastusta metsästystä ed

eikö parasta luonnossa ole sopusuhtainen kanta kaikissa lajeissa eikä se että vaan jonkun ilveksen kautta säädellään jäniskantaa

samanaikaisesti väestö ikääntyy eläköityy ja toivottavan talouskasvun myötä työvoiman tarve on edelleen kova ja se tuottaa meille suuria haasteita

mutta ne eivät riitä

siksi on tehtävä kaikki mitä suinkin voidaan tehdä että jokainen nuori koulunsa päättävä nuori poimitaan yksitellen opiskelemaan johonkin työharjoitteluun työpajatoimintaan ja niin edelleen

nämä ovat niitä toimenpiteitä jotka kuuluvat kunnille ja joihin edellytykset luo valtio rahojen muodossa mutta siinä myöskin tarvitaan kolmannen sektorin toimintaa

se on äärettömän suuri huoli meidän tulevaisuutemme kannalta miten tämän päivän nuoret opintonsa päättämisen jälkeen saadaan pysymään työelämän parissa tavalla tai toisella

eilisen budjettikeskustelun aikana olimme me eduskuntaryhmien edustajat vastaanottamassa veteraaniasiain neuvottelukunnan meille tuomaa haastetta

siinä ministeri risikko on ottanut kopin vastaan heitetystä pallosta ja toivotaan että tämä hanke lähtee eteenpäin

mutta kuntoutusmäärärahat eivät vieläkään riitä niin että kaikki muuntautuu toivat pääsisivät vuosi kaikki veteraanit pääsisivät vuosittain kuntoutukseen

kiistatta edelleen on tuo taisteluosastojen perusajatus että euroopan unionilla on kättä pitempää asetta jos ennalta arvaamaton kriisi puhkeaa

vielä kaiken lisäksi kun tiedetään että rahoja on vähän kaikki joille kuuluisi oikeus edes pieneen lyhyeen kuntoutukseen eivät hakeudu koska on äärimmäisen vaikeaa taistella sitten siitä paikasta kuka sinne pääsee

pitääkö meidän nyt todella vielä katsoa heidän vakavaa viestiään vai pystymmekö löytämään tähän lääkkeen sitä kysymystä tässä parhaillaan teen

pitäisi löytää ajatus ja sellainen käyttökohde että sitten kun on vähänkin perusteltua käyttää käytettäisiin koska kustannukset ovat melkoiset

rahoja veteraaneille menee paljon mutta valitettavasti kymmeniä miljoonia menee niistä muun muassa useiden kuntoutuslaitosten seinien ylläpitoon ja ne rahat eivät sitten kohdistu kuin vain muutamaan veteraaniin

sitten pitää miettiä myös onko tarpeen pitää kahta osastoa yhtä aikaa kun ei ole vieläkään löydetty kertaakaan yksimielisyyttä periaatteesta vaikka kenties olisi ollut syytä mutta kun yksimielisyyden löytäminen periaatteesta on vaikeata

voisiko olla että olisi kuitenkin tämä perusajatus turvattu mutta olisi sitten yksi osasto vain jotta säästettäisiin kustannuksia

kaikki tämä koulutus ja muu mitä on muuten panostettu tähän osastotoimintaan on merkittävästi vienyt meidän omaa puolustusvalmiuttamme eteenpäin

arvoisa puhemies

siellä ovat nousseet esiin puolustuksen haasteet ja se on tietenkin kirvoittanut kielet arvostelemaan operaation kalleutta

se tietenkin on iso raha mutta pitää nähdä se että me olemme päättäneet luoda kaikille puolustushaaroille edellytykset ja osaamisen kriisinhallintaan

tämä on oiva tilaisuus siihen ja se on äärimmäisen tärkeä osa kokonaisuutta jota on täällä korostettu ja sitä kautta täysin perusteltavissa

kallio kysyi miten tulevaisuudessa voidaanko niitä hyödyntää

kävin keskustelun rajavartiolaitoksen johdon kanssa ja he toteavat että rajaturvallisuudesta voidaan huolehtia riittävällä varmuudella

jaosto antoi myöskin tehtäväksi rajavartiolaitokselle käydä keskustelut valtiovarainministeriön kanssa kiinteistörahojen sisällyttämisestä budjettiin ja saimme sieltä vastauksen että ensi vuodelle ne on otettu huomioon

näin ollen minä lähden siitä jaoston puheenjohtajana että ainakin näillä lisäyksillä rajaturvallisuudesta voidaan kohtuullisesti huolehtia ja henkilöstön siirrot etelään voidaan jättää toteuttamatta

arvoisa puhemies

siksi nyt on myöskin kiinnitettävä huomiota siihen että turvallisuustilannetta parannetaan ja se luo edellytykset sitten sille toiselle osalle siviilikriisinhallinnalle jossa meillä on osaamista kehitysyhteistyön viemiselle perille ja tietenkin omien viranomaisten kouluttamiselle puolustusvoimissa sotilaallisella puolella oikeudellisella puolella niin että kansalaisosallistuminen vahvistuu demokratia vahvistuu ja luomme paremmat edellytykset tulevaisuuteen

ei pidä katsoa jatkuvasti taaksepäin katsoa onko tehty virheitä onko tieto kulkenut nyt pitää katsoa että syntyy hyviä päätöksiä

rouva puhemies

tämä on ollut varsin moninainen työ minkä valiokunta on tehnyt ja vaatinut aika paljon myöskin tarkkaavaisuutta

arvostamme sitä kiitosta jonka esitti ed

laakso peräänkuulutti miksi olemme muuttaneet

nykyisen voimassa olevan perustuslain mukaan tasavallan presidentin valtaoikeudet ovat erilaiset kuin nyt eduskuntaan tuotavassa uudessa uudistettavassa perustuslaissa ja sen mukaiset muutokset nyt tehdään tähän

erityisesti painotan samaa että poikkeusolojen toteamisen pitää tapahtua kiinteässä yhteistoiminnassa tasavallan presidentin ja valtioneuvoston kanssa ja myöskin ulko ja turvallisuuspoliittista valiokuntaa pitää käyttää tässä apuna jolloin koko valtioneuvosto on vahvasti mukana toteamassa nämä asiat

kyllä yhdyn siihen että poikkeusolojen aikaan tasavallan presidentin näkyvä rooli yhteiskunnassa ja kansalaisten silmissä on varmasti sellainen asia joka myöskin turvallisuutta lisää

millä tavalla säännöksiä viedään eteenpäin

tämä lakiesitys myöskin korostaa jatkuvasti kiinteää yhteistoimintaa kun poikkeusolojen lainsäädäntöä laitetaan käytäntöön joten kyllä siellä nähdään myöskin tasavallan presidentin asema edelleen

sitten toinen asia on asetuksen anto joka nyt näissä asioissa muutetaan niin että se on valtioneuvostolla mutta edelleen eduskunnan tarkistusoikeus säilyy mikä myöskin lisää sitä että kansanvaltaa myöskin edelleen ylläpidetään

kun olemme käyneet keskustelua talouskriiseistä jotka nyt ovat olleet päivänpolttavia niin on nähty kuitenkin että se ei ole sellainen poikkeusolojen aika että se edellyttäisi joitakin semmoisia valtuuksia mitä sitten näihin muihin uhkatilanteisiin valmiuslailla voidaan antaa

siellä kuitenkin tietenkin pankeille säädetään määrättyjä velvollisuuksia miten hoidetaan asioita mutta sitten varsinainen puuttuminen näihin ei ole vastaavaa kuin esimerkiksi juuri tämän vakavan tartuntataudin kohdalla josta esimerkkejä meilläkin on ja joka nyt sitten tähän lakiin lisättiin

minusta tässä on varsin selkeä laki mutta edelleenkin aika vaikealukuinen kun siihen valtava määrä muutoksia jouduttiin tekemään ja nähtiin tarpeelliseksi tehdä erityisesti myöskin perustuslakivaliokunnan selkeän lausunnon pohjalta

arvoisa puhemies

haasteet ovat äärimmäisen kovia

nyt pitäisi myöskin opposition puolella katsoa mitkä olisivat ne oikeat toimenpiteet joilla yhteisesti viedään suomea eteenpäin ja kansalaisten elämisen taso turvataan

edessä olevilla afganistanin presidentin ja maakuntaneuvostojen vaaleilla on todella keskeinen merkitys demokratian kehityksen jatkumiselle

siksi on panostettava riittävät voimavarat tukemaan afgaanien omia viranomaisia joiden keskeinen ja nimenomaan ensisijainen tehtävä on turvata nämä vaalit ja antaa se vahvistus

siksi peräänkuulutan sitä että palvelussuhteen ehtoihin edelleenkin jatkossa kiinnitetään huomiota että saadaan todella osaava henkilökunta vaikka kyseessä on vaan lyhytaikainen operaatio mutta samanaikaisesti vahvistamme myöskin tsadin operaatiota

hallinto ja turvallisuusjaosto käsittelee kaikkiaan kuuden pääluokan menot ja haluan heti alkuun kiittää jaostoa asioiden perusteellisesta käsittelystä

sisäasiainministeriön hallinnonalan osalta toteaisin ensinnäkin että sille ministeriölle kuuluu siviilikriisinhallinnan kotimaisten toimien valmistelu

arvoisa puhemies

ne määrärahan lisäykset ovat mahdollistaneet työttömien poliisien palkkaamisen ja jatkossa myöskin vakinaiseen virkaan palkkaamisen valmistuvien poliisien osalta

hanke on äärimmäisen tärkeä venäjälle ja euroopalle ja suomi on hoitanut tätä valmistelua nähdäkseni kohtuullisen hyvin ja uskon että lopputulos tulee olemaan hyvä

se on erinomainen asia koska jatkossa eläköityminen on kiihtyvää ja lisätarvetta on edelleenkin

nyt juuri päättyneessä laatokka harjoituksessa korostetusti tuotiin esiin että sen yhtenä osana on kaasuputken turvaaminen se on harjoituksen päämäärä

minä en halua nähdä mörköjä mutta se että korostetusti sanotaan että se on vain ympäristökysymys tottahan toki ja suomi pystyy kyllä hoitamaan lisääntyvät merivalvonnan ja muut velvoitteet mitkä koituvat ja se hanke jossa venäjä yritetään saada mukaan merialuevalvontaan yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa on äärimmäisen tärkeä tässä suhteessa

talousrikostorjunnasta puhuttiin täällä ja siksi halusimme jo tietoisina siitä että talousrikostorjuntaohjelma tulee käsittelyyn hallituksen piirissä ennakoiden antaa lisää resursseja

toistan vielä saman että kysymys ei ole vain poliisin resursseista vaan syyttäjälaitoksen veroviranomaisten ja muiden tähän ketjuun osallistuvien resursseista jotta saadaan todellisia tuloksia

kansalaiset seuraavat tätä ja kaikki näkökohdat pitäisi nähdä mutta mörköjä ei tietenkään pidä nähdä

samoin tätä ketjua tarvitaan maahanmuuttoon liittyvien asioiden valmistelussa koska on äärimmäisen tärkeää että niin poliisin kuin maahanmuuttoviranomaisten ja oikeushallinnon resurssit ovat sellaisia että niillä saadaan prosesseja vahvistettua ja nopeutettua

tuottavuusohjelma tulee tuottamaan ongelmia poliisin osalta koska lupahallinnossa tehtävät lisääntyvät mutta valiokunta painottaa myöskin teknisten järjestelyjen merkitystä jotta lupamenettelyä voidaan nopeuttaa

tekninen valvonta ei ole kulkenut täysin perässä ja siksi valiokunta haluaa lisätä juuri itärajan tekniseen valvontaan määrärahoja

siksi on tärkeätä panostaa siihen resursseja lisää mutta siinäkin juuri kaikkien osallistuvien osalta

viimeisenä asiana nostan esiin sen että julkisuudessa nousi esiin että suomessa maksettaisiin erilaisia korvauksia

valiokunta esittää lausumaehdotusta jossa eduskunta edellyttää että suomen turvapaikkapolitiikkaa koskevat linjaukset ja käytännöt sekä hakijoille maksettavat korvaukset saatetaan mahdollisimman yhteneviksi pohjoismaiden ja vertailukelpoisten eu maiden kanssa korostaen samalla päätöksenteon korkeaa laatua ja hakijoiden kohtelua ihmisoikeusstandardien mukaisesti

arvoisa rouva puhemies

mutta sitten tähän peruskysymykseen

uusia veronalennuksia ei ole tulossa se tiedetään vaan joudutaan tarkistamaan verotuksen perustaa